arvoisa herra puhemies

luovuus tarkoittaa usein ongelman havaitsemisen jälkeen itsenäisesti siihen löytyvää ratkaisua

se toi minun mielestäni ruotsiin elinvoimaisia uusia yrittäjiä koska aleneva polvi on tuntuvasti nuorempaa ja kun myyntivoitoista otetaan vero niin silloin myös raha vaihtuu

silloin ei tarvita lainkaan sähköisiä komponentteja ja kun se on pystyssä oleva roottori niin ei tarvita ainuttakaan niveltä eikä tarvita myöskään mitään rajoitteita jotka nyt näissä potkurikäyttöisissä ovat teknisesti erittäin vaativia ja kalliita

arvoisa herra puhemies

toinen asia mikä minua huolestuttaa on se että suomessa alkaa yhä vähemmän olla niitä ihmisiä jotka asettavat kunnianhimon oman elämänsä keskeiseksi keinoksi päästä eteenpäin

matkaesteen takia ei ollut talousvaliokunnassa mahdollista olla läsnä silloin kun tätä asiaa käsiteltiin

perinnössä ei raha vaihdu

näin ollen alan olla sillä kannalla että koko järjestelmä jolla on pyritty korvaamaan ydinenergiaa on väärässä kategoriassa

minusta suomalainen kiinteistönvälitysjärjestelmä on jäänyt ajastaan jälkeen ja tässä ehdotuksessa on ainoastaan kiinteistönvälittäjien koulutukseen kiinnitetty huomiota

ongelmaksi muodostui se että alkoi olla yhä vähemmän niitä ihmisiä jotka olivat valmiita panemaan koko kapasiteettinsa jonkun tehtävän suorittamiseen

amerikan järjestelmä joka todennäköisesti on maailman paras pohjautuu täysin avoimeen markkinainformaatioon jota julkinen valta ylläpitää

silloin voidaan talokohtaisesti ottaa se energia talteen ja säilyttää se siihen asti kun seuraavan kerran tuulee tarpeeksi

jokainen kiinteistönvälittäjä joutuu luovuttamaan yhteiseen markkinapaikkaan kaikki ne kiinteistöt jotka ovat hänen myyntivastuullaan mutta kaikki kiinteistönvälittäjät voivat myös etsiä ostajan ja kiinteistönvälittäjän palkkio jaetaan molempien osapuolten välillä

kun työeläkelaitokset yhteensä ovat suomen merkittävin sijoittajaryhmä kotimaisilla osakemarkkinoilla niiden yhdenaikainen myynti alentaa kurssitasoa entisestäänkin minkä johdosta aleneviin kursseihin myyminen ei ollut kovin mielekästä ja sen takia sitten nopeasti muutaman viikon kuluessa asia saatiin järjestymään lainmuutoksella

epäilen että tämä lupamenettely ja kaikki nämä muut ongelmat ovat johtamassa siihen että on pakko miettiä sanoisinko koko asia uudelleen vielä toiselta lähestymiskulmalta

siellä on jokainen kiinteistö karttapohjalla jolloin mahdollinen ostaja näkee kaikki sen alueen kiinteistöt jotka ovat tarjolla ja mihin hintaan

parasta tässä järjestelmässä on myös se että se laskee kaikille kiinteistöille nykyarvon jonka pohjalta on myös helppo laskea ja arvioida minkälaisen pankkivakuuden kukin kiinteistö sitten tarjoaa jos kauppaa tehdään

tämä on johtanut siihen että osa sijoituksista on vähitellen hajaantunut ympäri maailmaa ja riskiä on pienennetty nimenomaan tällä hajautuksella

kun me oppilaat sitten kysyimme kuinka tästä risto rytistä meidän oppikirjassamme on kirjoitettu näin vähän suhteessa siihen mitä hän sanoi hän totesi kauaskantoisesti se jäi minulle mieleen että katsotaan nyt kun ajat kuluvat minkälaisia historiankirjoituksia tästä asiasta aikanaan tulee

se hyvin usein esitetty toive työeläkevarojen suomen merkittävimmän sijoituspotin kohdistamisesta voimaperäisemmin kotimaisiin yhtiöihin ennen kaikkea listaamattomiinkin yhtiöihin sisältää kuitenkin arvaamattomia riskejä

markkina siis on täysin läpinäkyvä ja kun ajatellaan suomalaista kotitaloutta joka keskimäärin kerran seitsemässä vuodessa oman asuntonsa vaihtaa markkinoilla ja tämä on yleensä perheen suurin yksittäinen taloudellinen ostos tällä asialla on merkitystä

tohtori hannu rautkallio kävi moneen otteeseen pyytämässä tukea kun omistin painolaitoksen että voisinko myötävaikuttaa hänen kirjojensa julkistamiseen

tämä myös mahdollistaa sen että tässä järjestelmässä toimitaan avoimin periaattein siten että jokaisen myytävän huoneiston ovella yleensä on tällainen lukkoboksi jonka kiinteistönvälittäjä omalla elektronisella koodilla kännykän kaltaisella laitteella saa auki ja siellä on talon varsinainen avain

kun hän kertoi siitä että neuvostoliiton arkistot olivat jonkin aikaa auki niin tämä kekkosen ja neuvostoliiton välinen sanoisinko avoimeksi jäänyt kysymys on edelleenkin osittain avoin

sen johdosta työeläkeyhtiöt hajauttavat varallisuuttaan ja tulevat sen tekemään jatkossakin

ne ovat työeläkkeensaajien varoja

kun siellä käydään sinne jätetään vain käyntikortti mitään näyttöjä ei tarvita ja kun tietokannasta voi helposti katsoa lähinnä siihen haarukkaan kuuluvat alueella olevat myytävät kiinteistöt ostajan mahdollisuus verrata on täysin toista luokkaa kuin suomessa ja euroopassa ylipäätänsä

tässä asiassa joka täällä tänään on helposti menee kaksi asiaa sekaisin

tämä työeläkeyhtiön kyvyn parantaminen kestää erilaisia sijoitusmarkkinoiden nopeita muutoksia ja toinen on sitten täällä jo useaan otteeseen mainittu työkyvyttömyysmaksujen kasaantuminen yli suhteessa sen kustannustason joka näistä eläkkeistä tällä hetkellä aiheutuu

välillä ihmettelen että kun suomi pyrkii tietotekniikassa maailman johtavaksi valtioksi niin se ei päde tässä kiinteistönvälitystoiminnassa joka on kiinteistönvälittäjille hankala sunnuntainäyttöineen ostajalle hankala ennen kaikkea sen takia että kovin montaa kohdetta ei pysty katsomaan eikä markkinatietoa ole julkisesti saatavissa

sen sijaan rahvas kansa oli kyllä täysin toista mieltä

itse olin suomen yrittäjien puheenjohtajana muistaakseni nimenomaan henkilö joka otti tämän asian esiin ja niin sanotun kari puron toimikunnassa tähän asiaan sitten pureuduttiin ja päätettiin ryhtyä alentamaan näitä maksutasoja mutta nyt jälkeen päin näyttää siltä että toimenpiteet olivat suhteessa vaatimattomia

siltä osin voisin sanoa kyllä että edwin linkomiehestä joka oli helsingin yliopiston rehtori jonka kanssa minäkin jouduin muutaman kerran ihan hyvissä asioissa tekemisiin minulle jäi sellainen kuva että linkomies sodanajan pääministeri oli saanut kyllä tästä sotasyyllisyysasiasta elinikäisen trauman ja näyttää näin jälkeenpäin katsottuna että ei risto rytikään vaikka hän oli tehnyt erinomaisen taitavan operaation siitä asiasta koskaan toipunut

tässä kannattaisi jonkun ryhtyä valtion puolelta ylläpitämään tätä avoimuutta koska se olisi myös tietyllä tavalla kaikkien edun mukaista

myös kiinteistöveromääräyksen pohjana nämä kaupat olisivat omiaan antamaan oikeudenmukaisen verokohtelun kiinteistönomistajille

en ole juristi mutta olen kuitenkin ihmetellyt sitä periaatetta joka tässä ei ole mielestäni tullut esiin

jos tuomioistuin on tehnyt väärän päätöksen minusta on tietyllä lailla alentavaa että tuomion kohteelle tai heidän omaistensa vastuulle laitetaan tuomion purkuvaade

täällä on puhuttu pk sektorista se on oikea sektori mutta nämähän ovat yksityisiltä yrittäjiltä työntekijöiltä kerättyjä rahoja ei näitä voi sektorille palauttaa

arvoisa herra puhemies

vetoaminen siihen että maailmassa ja suomessakin on ehkä sattunut monia muitakin vääriä tuomioita tulemaan on toissijainen

tämä asia on niin itsestään selvä ja tärkeä ja kun perustuslain vastaisesti aikanaan nämä tuomioistuimet on pystytetty että kohtuullista mielestäni olisi että tuomioistuimet itse ratkaisisivat tämän ilman ulkopuolista aloitetta mitätöimällä nämä tuomiot

no loahan tämä on mielestäni ainakin jos itse olisin aktuaari ja laskisin näin paljon pieleen kun tässä on joka vuosi mahdollisuus korjata tätä keräämisperustetta

eli kyllähän tämä haiskahtaa vähän siltä että tässä ei ole haluttu tehdä kaikkea mitä olisi voitu tehdä oikeudenmukaisuuden vaateen ottaen huomioon

täällä on mainittu jo että saksa on varsin harkitulla ja maltillisella politiikalla saanut tietyn edun vientimarkkinoilla

se että nyt joudutaan sitten ratkaisemaan tämä palautus jää kyllä nähtäväksi miten se tehdään ja voi olla että aktuaarit toteavat että tätä kerta kaikkiaan ei voi palauttaa että pidetään rahat ja jatketaan alemmalla tariffilla

arvoisa herra puhemies

ruotsi on pystynyt ylläpitämään omaa kilpailukykyään kahta kautta

sillä on vapaa mahdollisuus valuuttansa vaihtokurssiin ja tietysti omia lainsäädäntöjään työmarkkinoilla verotuksessa se on voinut aika vapaasti hyödyntää yllätys yllätys

se on yritysjohdon kannalta arvio siitä että vähään aikaan ei kapasiteettia tarvita lisää tarvitaan kykyä selviytyä pitkästä kivisestä tiestä

todettakoon nyt kuitenkin heti että ilmaislehdet maksavat ilmoitustuloistaan jotka ovat niiden ainoita tuloja yleisen arvonlisäveroprosentin mukaisen veron

arvoisa herra puhemies

se on vakava signaali siitä että suomalainen elinkeinoelämä ei usko että elpyminen alkaisi nopeasti vaan uskoo siihen että nyt on selviytymisestä kyse

eteläsuomalaiset yritykset hyvin herkästi joutuvat välillisesti siihen mitä virossa verotetaan siten että työvoimaa tulee tänne ja työtä viedään viron puolelle

loppiainen ja helatorstai mielestäni ovat nyky yhteiskunnassa sellaisia varsinkin venäläisten matkailijoiden tullessa juuri näinä päivinä ostoksille jotka kannattaisi pysyvästi päästää jo vapaan aukioloajan piiriin jolloin myös lupa anomusten määrä olennaisesti vähenisi

voidaan myös olettaa että suomalaisen yleisen sivistystason pohjana on pitkälti se että on totuttu lukemaan ja sitä pidetään arvossa ja se on tiedon ja osaamisen merkittävin lähtökohta sen jälkeen kun varsinainen opetus itse kunkin kohdalla on päättynyt

viron erittäin aggressiivinen yritysvero tarkoittaa varsinkin tuotannollisen toiminnan kysymyksessä ollessa varsin merkittävää etua

alueellisilla hallintoviranomaisilla sen sijaan pitäisi olla oikeus myöntää lupia silloin kun paikkakunnalla tai alueella järjestetään joku kansanjuhla johonka tulee poikkeuksellisen paljon väkeä jolloin myös paikallisten olosuhteiden tuntemus päätöstä tehtäessä on taattua

itse asiassa se sisältää myös sen carry back ajattelun josta muutama vuosi sitten puhuttiin jolloin useamman vuoden verotasaus olisi ollut ajatuksena

myös varhaiskanto se että lehti jaetaan joko aamulla tai iltapäiväkannon yhteydessä kotiin on taannut suomalaiselle lehdistölle sen kilpailuedun jonka varassa se saa ilmoitustulot

viro on näin ollen ruotsin ohella ehkä tässä verokilpailussa meidän kannaltamme hankalimpia mutta ruotsi on toisella tavalla

ongelmaksi on kauppakeskuksissa jo alun alkaen muodostunut se että pienten erikoisliikkeiden myynti sunnuntaisin on jäänyt vähäiseksi ja myös se turvallisuusnäkökohta että myymälässä olisi suotavaa olla kaksi henkeä johtaa näiden kohdalla siihen että kustannukset ovat tuntuvia korkeita varsinkin jos ulkopuolista palkkatyövoimaa yrittäjä haluaa sunnuntain osalta käyttää

se on mielestäni varsin taitavasti poistanut suomeenkin aikanaan käyttöön otetun tulonlähdejaon joka tässä nokian ja ict alan tilanteessa auttaisi nimenomaan ottamaan nokialta tai muilta toimijoilta käyttöön oman yritystoiminnan juureksi sellaisia yritysideoita jotka tällä hetkellä jäävät sinne hyllylle lämpimiksi

syitä on monia

sanomalehti voi taloudellisesti menestyä vain erittäin korkean tilaushinnan varassa niin kuin kansainväliset parhaiten toimitetut lehdet menestyvätkin mutta suomessa ei voi menestyä ilman merkittävää ilmoitustulojen osuutta

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

tasapuolisuuden ja oikeudenmukaisuuden kannalta kaikkien työnantajien aseman pitäisi olla samanlainen

mutta itse asiassa se että suomi olisi sodassa tai olisi ajautumassa kriisiin on se viimeinen paikka jossa arvioidaan onko maamme teollisuus kykeneväinen kotimaisin voimin tuottamaan sen mitä maamme sellaisessa tilanteessa tarvitsee

usein ne ovat tekesin rahoittamia siis valtion välillisesti tukemia joko kokonaan tai osittain ja jos niitä ei käytetä usein niistä on vielä yritys saanut anteeksi kaikki tuotekehitykseen tarkoitetut tekesin rahat

tämä on ollut sitten omiaan myös johtamaan siihen että henkilökunnasta yleensä on löytynyt vähänkin isompien yrittäjien kohdalla enemmän halukkaita kuin on ollut mahdollisuutta tehdä sunnuntaityötä

se että valiokunnan mietinnöstä käy ilmi että joko tahattomasti tai ehkäpä peräti tahallisesti asian valmistelussa on viivytelty on sitten omiaan vielä pahentamaan tätä tilannetta

varmasti silloin kun kyse on yksittäisestä itsenäisestä kauppiaasta joka hallitsee oman liikepaikkansa toimii se periaate joka täällä on mainittu ääneen että kauppa on auki silloin kun on asiakkaita ja sen kaupan pitäminen on kannattavaa

suomen posti itella on oikeastaan tämän koko probleeman yksi keskeinen lähtökohta

arvoisa herra puhemies

edustaja arhinmäen sinänsä oikeisiin lukuihin jotka koskivat työttömyyttä jatkaisin sillä minkä ministeri rinnekin tuntee hyvin kun istui työeläkeyhtiön hallituksessa pitkään toistakymmentä vuotta muistaakseni

tässä mielessä huoltovarmuus ja näihin asioihin liittyvä pitkän aikavälin tarkastelu on erittäin huolestuttavaa koska suomesta katoaa koko ajan tuotannollista toimintaa jossa välillisesti tai suoranaisesti on kapasiteettia puolustustarviketeollisuuteen

tämä tulonlähdejako tarkoittaa sitä että henkilön kokonaisverotus lasketaan kaikista tulonlähteistä yhteen jolloin myös alkava yritystoiminta jos se on tappiollista voidaan vähentää ansiotuloverotuksessa

usein samassa taloyhtiössä on isännöitsijä katsomassa taloyhtiön paperit mutta silloin kun mennään yksittäisiin kiinteistöihin niin tämän kiinteistönvälittäjän rooli nyky yhteiskunnassa on aika keskeinen koska esimerkiksi myöhemmin ilmeneviä rakennevaurioita ja tämäntapaisia maallikon on vaikea ymmärtää ja vaikea valvoa etteikö niitä sitten olisi ja niistä pitäisi jo siinä vaiheessa kun kauppaa tehdään tehdä sopimus ettei niitä ehditä ottaa

voisi veikata että ennen pitkää suomessa joudutaan siirtymään yhden kannon järjestelmään joka tarkoittaa varhaiskantoa iltapäiväkanto yhdistetään aamukantoon ja ensimmäisen luokan kirjeen osuuden postilta ovat jo käytännössä korvanneet e lasku tekstiviestit tai muut sähköiset välineet

kun summakin jonka muut työnantajat joutuvat maksamaan on sen verran suuri eikä se perustelu että taloudellinen tilanne on muuttunut ole muidenkaan kohdalla täysin vailla totuutta niin tämä asian käsittely tällä tavoin ei ole kyllä suomalaiselle työttömyysvakuutusjärjestelmälle kovin mairitteleva

jo edellisellä vaalikaudella käytiin talousvaliokunnassa erittäin laaja ja mielenkiintoinen keskustelu

tämä aiheutti ruotsissa erittäin suuren määrän uusien innovaatioiden tulemista markkinoille ja niitä testataan tietysti myös siinä mielessä että niistä tulisi kansainvälistä liiketoimintaa

erikoisliikkeissä vaaditaan sitten jo osaavaa palvelua kello kuutta

suomella pitää olla liittoutumattomana ja puolueettomana maana aika hyvä sietokyky omin voimin selviytyä kunnes riittävä aika on kulunut jotta kokemuksen perusteella rauha saadaan solmituksi

nyt emme

turvallisuuteen liittyen saattaa myös olla omiaan se muutos joka tehtiin ettei kaikista asioista syytettä nosteta kuten ennen

yleiskeskustelu on päättynyt

jos näistä pystyttäisiin siirtämään vähänkin varoja niihin tekesin rahoittamiin hankkeisiin jotka odottavat käyttöpääoman rahoitusta kyllä puhun lisää vielä ennen kuin saan sen asian hoidettua miljardi tähän pottiin mahdollistaisi noin tuhannen uuden yrityksen tai liikeidean käynnistämisen minkä seurauksena syntyisi maahan merkittävä määrä korkean osaamisen hyväpalkkaisia töitä

eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisesti

tällaiset kauppakeskukset ovat uusinvestoinneista aivan keskeisiä ja oikein suunniteltuina ne muodostavat kokonaisuuden jonka lähtökohtana on että kokonainen kauppakeskus kaikki liikkeet mukaan lukien pyrkii samaan aukioloaikaan

härskimmät sanoisinko puoliammattilaiset tuntevat tämän lainmuutoksen ja häikäilemättä käyttävät tätä ei rahan hankkimiseen vaan tavaran hankkimiseen joka sitten varastetun tavaran markkinoilla muutetaan rahaksi

silloin kun yritys myydään siinä on kauppahinta mutta silloin kun se siirtyy suoraan alenevalle polvelle ei ole perintöveroa ei ole lahjaveroa eikä yrityksestä oteta näihin veroihin kuuluvaa käyttöpääomaa pois

ministeri rinne toivon että omalla arvovallallanne ja asiantuntemuksellanne voisitte vaikuttaa siihen lainsäädäntöön joka osittain heikentää työeläkeyhtiöiden päätösvaltaa

kauppakeskuksessa olevan erikoisliikkeen omistajalle vuokralaisena oleminen sen sijaan on ongelmallista vaikka laissa edellytetään tiettyjä periaatteita joilla voidaan vaatia yrittäjää pitämään seitsemänä päivänä myymälää auki

ratkaisuna on liiketoiminnan hiljainen harkinta ja vähitellen omaisuuden hajauttaminen muihin tulonlähteisiin

sitten kun siirrytään esimerkiksi kulta alalle jalometallien myyntiin tai vastaavaan jossa tarvitaan koko ajan kaksi henkilöä turvallisuussyistä niin voi olla että sunnuntaina ei käy kauppa lainkaan mutta pitää olla vuokrasopimuksen johdosta paikalla pitämässä kauppaa auki

sanomalehden toimittaminen vaatii ammattitaitoista väkeä

monissa yhdysvaltain osavaltioissa tässä on kokemuksesta tehty se perusratkaisu että jo lainsäädännön tasolla edellytetään että riippumatta siitä mitä sopimuksessa on se on pätemätön jos sellaista seitsemän päivän aukioloa vaaditaan eli erikoisliike voi olla aina halutessaan yhden päivän viikossa kiinni

useimmiten se on maanantaina puoleenpäivään tai kahteen asti jolloin jonkinnäköinen lepotauko saadaan erikoisliikkeen pienyrittäjätyyppisen toiminnan vetäjille

tällä hetkellä veikkaan että ensimmäiset arkkipainot ovat jo siirtyneet naapurimaahan viroon

kaiken kaikkiaan on syytä pohtia onko näin yksityiskohtainen kauppojen aukioloon liittyvä lainsäädäntö enää tarpeellista

arvoisa herra puhemies

ensinnäkin työvoima on noin puolet halvempaa työehtosopimukset selvästi joustavammat ja yritysvero silloin kun yhtiöön jätetään voitto on nolla jolloin pääoman muodostaminen ja uusien investointien tekeminen on tuntuvasti helpompaa

tämän johdosta hyvin usein aviopuolisot joutuvat tuuraamaan nämä sunnuntaivuorot jolloin siellä päivittäistavarakaupassa kauppa saattaa vielä kannattaa mutta erikoisliikkeissä ei

edustaja pekkarinen istuu sillä pallilla jolla minä istuin aikaisemmin eli itellan hallintoneuvostossa puheenjohtajana

kuten totesin olisi ehkä syytä pohtia että nimenomaan loppiainen ja helatorstai olisivat ilman lupaa kauppiaiden auki pidettävissä

jo silloin totesin että haja asutusalueilla postin määrä vähenee samoin lehtien jakelu vähenee

suomi tarvitsi kaksi devalvaatiota markan kellutuksen yritysverotuksen aivan radikaalin muutoksen meidän suurimmat ikäluokat olivat parhaassa työiässä ja nokian nousu

vähitellen havaitaan että kauppias on sitoutunut sopimuksella sellaiseen asemaan jossa hän joutuu itse asiassa kohtuuttoman työtaakan ja kannattamattoman liiketoiminnan puristukseen

kulkuyhteydet ovat sen verran tallinnan ja helsingin välillä parantuneet että tämä ei enää ole välttämättä este jottei tätä päätöstä voitaisi tehdä

nykyisessä järjestelmässä on vähän ongelmallista myös se kenellä on oikeus ja miltä osin anoa lupaa ja se tulisi laissa selventää siten että kauppakamari tai yrittäjäyhdistys pyytäessään luvan saisi koko alueelle eikä vain tietyille liikkeille

olisiko syytä todella pohtia haja asutusalueilla jakeluvaiheen yksityistämistä siten että yrittäjä voisi hoitaa monia muitakin tehtäviä silloin kun jakaa postia

mutta kaiken kaikkiaan kaikki sanomalehdet joutuvat kustannusjahtiin jonka seurauksena veikkaan että toimiala joutuu aika kovan kiristyksen kohteeksi jossa myös työpaikat mutta ennen kaikkea yhtiöiden maksamat verotulot heikentyneen kannattavuuden takia alenevat olennaisesti

epäilen että meillä kaikilla suomalaisilla ei edes poliittisella eliitillä ole selkeää käsitystä siitä vakavuudesta mihinkä suomi on ajautumassa

koulukuljetusten ja erilaisten kotipalveluiden toteuttaminen samassa yhteydessä olisi mahdollista jos tämä vaihe yksityistettäisiin

voidaan sanoa että edellisellä kerralla oletettiin tämän asian hoituvan niin sanotun kohtuuttoman sopimusehdon purkamisen kautta mutta kauppakeskusten kyky haalia erilaisia erikoisliikkeitä näihin tiloihin on niin voimakas että samaan tilaan kyllä riittää useita tulijoita minkä johdosta kauppias ei edes uskalla ottaa tätä kohtuutonta sopimusehtoa edelleen pohdittavaksi

en kuitenkaan usko että alennus on niin suuri että suoraan tappiolle mennään mutta parempi niin mutta pahempi se jos toimialan tuotantovaihe painaminen siirtyy rajojemme ulkopuolelle

haja asutusalueet ovat luku sinänsä kaupungit ovat luku sinänsä siellä volyymit saattavat riittääkin mutta nimenomaan haja asutusalueilla akuutti ongelma on jo sylissä